minä sanon nyt jo sen valmiiksi että vuoden päästä tässä puhujapöntössä tulen puhumaan ihan samalla tavalla että antakaa nytten taas lisää määrärahoja kun näitä vahinkoja on muodostunut näin paljon

jos hallitus tahtoo niin me voimme nyt alkaa toimia niin että me säästämme valtion rahoja ja laitamme petokannat semmoiseen tilanteeseen mikä sen tulee ollakin

rahallisesti kun puhutaan lisätalousarviosta niin esimerkiksi näitä toimenpiteitä nyt luettelen hallituksen tulee ensimmäisenä laatia suurpetostrategia

siinä tulee olla tavoitteet ja toimenpiteet plus sitten kustannusarvio siitä mitä nämä toimenpiteet tulevat maksamaan ja tavoitteena se minkälaisiin korvaustasoihin tällä pyritään pääsemään

elikkä kokonaisuudessaan ei tarvitsisi varata korvauspuolelle jatkossa niin paljon rahaa vaan siihen vahinkojen estämiseen ja tilanteen hallintaan ennen kaikkea tilanteen hallintaan ja valtion tulisi osoittaa jatkossa hyvin pikaisesti mielellään tänä vuonna lisämäärärahoja kannanhoitosuunnitelmien toteuttamiseen

totta vie

näillä luodaan ympäristöpuolella kasvua ja kehitystä kasvua ja kehitystä joka on ympäristöllemme ja kaikille kestävää kehitystä kotimaisin varoin

arvoisa puhemies

vielä sen verran lyhyesti sanon että tässä uudessa kalastuslaissa olisi ainoastaan virkistyskalastus ja ammatti tai kaupallinen kalastus ja kotitarvekalastus ei ole kumpaakaan näistä

valiokunta pitää esitystä tarpeellisena uusiutuvien energialähteiden käyttöönoton edistämiseksi energian säästämiseksi ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi

ja koska tämä uusi kalastuslaki tulee olemaan niin pitkässä kuusessa ja toivottavasti sitä ei tulla myöskään hyväksymään niin kannatan sitä että nykyisessä muodossa ei tämän tehdyn esityksen mukaisesti takaa sievienetin

mutta jos ollaan vaan asfalttivihreitä ja ajatellaan että haja asutusalueilla eivät saisi edes asua muut kuin sudet ja muut pedot niin sitten tämmöistä ei kannata tukea

puhutaan todellakin yritystoiminnan ja maaseudun kehittämisestä eli metsien käyttämisestä luonnonvarojen monimuotoisesta käyttämisestä suomalaisesta yritystoiminnasta eikä mistään ulkomaisen öljyn polttamisesta ja etelän maitten ihmisten tukemisesta

tässä hallituksen budjettiesityksessä todetaan että jätevesien käsittelyn keskittymistä nykyistä isompiin tehokkaampiin ja toimintavarmempiin yksiköihin edistetään tukemalla yhdyskuntien ja haja asutuksen vesiensuojelua edistäviä siirtoviemärihankkeita

mutta onko tähän siirtovesiviemäreitten rakentamiseen varattu sitten tarpeeksi rahaa

tarvitsemme koko maahan aktiivista työtä ja kehittämistä

ennen kaikkea näillä on meidän ympäristöpuolen ihmisten meidän maalaisvihreitten mielestä hyvä vaikutus ympäristöön kokonaisuudessaan

tästä on kuitenkin kokemuksia että jos joku säästötoimenpide ensin markkinoidaan kertaluonteisena ja se meneekin läpi niin se on helppo toteuttaa myös seuraavana vuonna uudestaan

tämän vuoksi lakiehdotus tulee hylätä

tämä olisi hyvä tavoite ja se palvelisi kotimaista työtä ja turvaisi ympäristöä

nyt odotetaan että jotain todella isompaa saataisiin aikaiseksi

ei kai tämä tosiaankaan voi olla kestävän suomalaisen kehityksen toimintamalli

hallitusohjelmassa on kirjaus että ympäristölle haitalliset tuet kartoitetaan ja suunnataan uudelleen sekä siirretään verotuksen painopistettä työn ja yrittämisen verotuksesta kohti ympäristö ja terveysperusteista verotusta

näitä ovat muun muassa haitallisten energialähteiden verotus työmatkavähennysten poistaminen dieselpolttoaineen verokanta työkoneissa käytetyn kevyen polttoöljyn alempi verokanta turpeen alempi verokanta

tämän kokonaisuuden vaihtoehtona näyttää sitten olevan kivihiili ja tämä nykyinen kehysriihi ja tämä toiminta tukevat sitten kivihiilen käyttämistä suomessa eivätkä todellakaan ympäristöystävällistä toimintaa

meillä ei suomessa olisi tosiaankaan varaa siihen eikä ole järkeä saastuttaa ympäristöämme kivihiilellä ja siirtää meille tärkeitä työpaikkojamme sekä eurojamme muualle maailmalle

systemaattisesti näiden ympäristöä haittaavien tukien leikkauksesta on seurauksena jo suomalaisen maataloustuotannon alasajaminen maaseudun alasajamista ja asutuksen keskittämistä

tämmöisen haasteen minä halusin nakata ilmaan ja nyt minä sitten jään odottamaan näitä tuloksia ja mielelläni sitten olen mukana omalta osaltani tätä asiaa viemässä eteenpäin

tilanne jatkui ja jatkui yhä vain emmekä me käräjäoikeudessa pystyneet auttamaan kyseisiä henkilöitä vaikka selvästi tarve oli päällä

lähestymiskiellon käyttö on hyvin rajallinen ja rajattu ja jollei nytten tätä kyseistä lakialoitetta saada vietyä eteenpäin niin esittäisin sitä että vaihtoehtona tulisi laki lähestymiskiellosta avata ja tehdä siihen sitten vähintään tiettyjä muutoksia jotta käräjäoikeudella olisi työkaluja puuttua tähän kyseiseen asiaan

voisi olla jopa helpompikin muokata lähestymiskiellosta annettua lakia koska silloin voisi helpommin estää nopeammin vaikuttaa tähän vainoamiseen joten kannatan tehtyä tarpeellista läpi

sinänsä tätä aloitetta kun mietin niin tämä aloite on minun mielestäni ikävä kyllä ylimitoitettu ja se ei pysty toimimaan

elikkä lakien kunnioitus minun mielestäni tällaisilla esityksillä päätöksillä kärsii inflaation

minun autossani esimerkiksi on monesti roskia siellä sisällä

mutta se mitä edustaja pelkonen sanoi tästä kodin merkityksestä niin kyllä se on kodin koulun ja ennen kaikkea meidän vanhempien vastuu

ja todellakin vielä se minkä takia minä olen niin varovainen tämmöisten uusien lakien esittämisestä on se että kun meillä olisi jätelaki jos sitä vain alettaisiin oikealla lailla noudattamaan

sitten olisi se valtava valituskierre mikä lähtisi siitä että hei en minä laittanut sitä roskaa sinne

arvoisa puhemies

lapin yliopiston rikosoikeuden professori utriainen on arvostellut että henkirikos on lähtökohtaisesti tappo eikä murha